tästähän tässä pelkästään on kysymys

mikäli näin ei tapahdu ollaan edelleen siinä tilanteessa että meillä on laki mutta sen toimivuutta ei pystytä takaamaan

monien asiantuntijoiden toisenlaisista arvioista huolimatta hallitus edelleen luottaa verotulojen kasvuun

valtiovalta on aikojen kuluessa siirtänyt kun tien tehtäviksi palveluita joissa on arveltu olevan paikallistuntemuksesta hyötyä

arvoisa puhemies

suomen kokonaisvastuita euromaiden rahoituksessa ollaan siis jälleen kasvattamassa

mistä hallitus aikoo tuota kasvua hakea kun hallitus on luvannut ettei tuloverotusta kiristetä arviokaudella

reilu vuosi sitten eun talouskomissaari olli rehn ilmoitti tv ohjelmassa ettei vakausrahaston rahamäärää ole tarkoitus kasvattaa

mistä veroista hallitus aikoo kasvua hakea

kuntarakenneuudistuksella jotkut kuvittelevat suuria säästöjä saatavan aikaiseksi siitä huolimatta ettei tämän väitteen tueksi ole mitään todellista taloudellista näyttöä

rehn oli ohjelman haastattelussa sitä mieltä että kriisin selättäminen on koko euroalueen yhteinen ponnistus

kuntakoko on tässä aika toissijainen asia

kriisi on pahentunut vuodessa usean maan laajuiseksi eikä laajentumiselle näy loppua niin kauan kuin kriisiä hoidetaan talousasiansa hyvin hoitaneiden maiden kustannuksella

myöskin kunnallispolitiikan professori haveri torjuu kuntaliitokset sillä perusteella että pienet kunnat ovat tärkeitä lähidemokratian edunvalvonnan ja asukkaiden omaan lähiympäristöön vaikuttamisen vuoksi

lopuksi kannatan edustaja juvosen tekemää epäluottamuslause ehdotusta

jos hallitus käyttää valtaansa ja aikoo toteuttaa suunnitelmaansa kiristämällä kuntien valtionosuuksia se samalla ottaa vastuun palvelujen karsimisesta kuntien alueelta

herra puhemies

runsas vuosi sitten helmikuussa silloisen valtiovarainministerin jyrki kataisen mukaan näytti vallitsevan yksimielisyys siitä ettei vakausrahaston kokoa kasvateta ja takauksista luovuttaisiin kokonaan

joittenkin viime aikojen suurten kuntaliitosten jälkeen on tutkittu näiden kuntien palveluiden ja päätösvallan säilymistä

joittenkin perustettujen aluelautakuntien merkitys on tässä hyvin vähäinen koska niillä ei ole käytännössä taloudellista valtaa eikä päätäntävaltaa

jos euromaat suorittavat ervvn pääomistuksen ensi vuonna se tarkoittaa että talous supistuu sen verran työpaikkoja häviää tuotanto supistuu ja kysyntä vaimenee tulot laskevat ja pankkeja saattaa siltikin kaatua

arvoisa puhemies

jos kaksi itä suomen tai lapin kuntaa yhdistetään ei niiden toimintaympäristö elinkeinorakenne tai väestökehitys siitä miksikään muuttuisi

tampere taas hyötyisi mutta ympäröivät pikkukunnat häviäisivät

arvoisa puhemies

ne ongelmat eivät poistu kuntia niputtamalla

jos ja kun kunnassa on ongelmana huoltosuhteen vinoutuma se on todennäköisesti myöskin naapurikunnassa koska se on ennen kaikkea alueellinen ongelma

tällöin valtion tulee aluepoliittisilla toimenpiteillä olla tukemassa näitä kuntia

arvoisa puhemies

edustaja pia viitanen on täällä vähän väliä maininnut nyt että pakkoliitoksia ei tule ja niinpä kihniö porskuttelee vahvana itsenäisenä kuntana tästä eteenpäinkin

kuuntelin tuolla huoneessani ja ajattelin että täytyy tulla sanomaan että kyllä hallituksen tämäkin politiikka on niin kuin vanhan ajan kommunistista neuvostoliittoa

espanjan ja mahdollisesti italian tulo tuettavien maiden joukkoon asettaa koko eurojärjestelmän viimeistään totisen paikan eteen

tämä on yhtä samanlaista että nyt on yhdistymisselvitystä tehtävä ja sitten tämä tarkoittaa sitä että tulee näitä kuntaliitoksia

esimerkkinä voi ottaa italian

pitäisikö suomalaisten veronmaksajien olla tukemassa tällaisten holtittomasti asioitansa hoitavien maiden taloutta

nyt on tarkoitus että pienet kunnat katoavat niin kuin tänäkin päivänä kuntaliitosten myötä palvelut ovat kadonneet sieltä kaikista ja tämähän on tarkoitus nykyisellä hallituksellakin että väki muuttaa kasvukeskuksiin ja maaseutu jätetään vallan tyhjäksi

ei kai tässä ole kysymys enää rivitaloasunnon asuntopalosta niin kuin täällä on moneen kertaan esimerkillä toisteltu

eikö tässä voisi paremmin käyttää vertausta vaikkapa wahlroosin maataloustuesta

päivä huhtikuuta siihen tehdään yhdistymisselvitykset ja siitä sitten kuntaliitoksia käyntiin niin tässä vaiheessa olisi jo mukava tietää montako kuntaa tänne suomeen jää

juuri on saatu tätä sote juttua jotensakin päätökseen mutta ei enää uskalla luottaa mihinkään kun pitäisi olla avointa tämän touhun mutta tämä on kaikkea muuta kuin avointa

niin kuin täällä on jo sanottu aikaisemmissa laeissahan on määräykset sekä toimeentulo että lastensuojeluasioista että ne pitää käsitellä asianmukaisesti ja määrätyssä ajassa

toimeentulosta on ymmärrettävää että jos ihmisellä ei ole mitään muuta kuin se viimeinen toimeentulotuki niin se pitää sitten kyllä mahdollisimman nopeasti antaa hänelle

mutta kysyisin sitä onko mahdollisesti jo kaikki tehty vai olisiko tarpeellista lisätä yrittäjien ja korkeakoulujen yliopistojen yhteistyötä

niin kuin on sanottu se on se aikamäärä viimeistään seitsemän päivän kuluessa

samoin on lastensuojelulaissa että sosiaalityöntekijän pitää jo tehdä arviointi onko lapsi välittömän kiireellisessä lastensuojelutarpeen tilassa ja sitten sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemän päivän aikana ratkaistava tarvitaanko tätä lastensuojelutarpeen varsinaista tekemistä ja sillehän on annettu määräaika kolme kuukautta

tuntuisi että he löytäisivät vision mitä mahdollisia uusia töitä ja sellaisia suomelle sopivia olennaisia töitä löytäisi

tuntuu että sieltä löytyisi sitä viisautta ja samalla he tavalla tai toisella voisivat olla apuna tässä vientiteollisuuteen koska varsinkin pkt yrityksille tämä vienti on hirmuisen vaikeaa

mutta näin käytännössä me varmaan kaikki tiedämme että nämä lastensuojeluasiat ovat erittäin vaikeita

siinä mielessä on ymmärrettävää kun nämä ovat niin vaikeita tilanteita että varsinkin pienissä kunnissa ja isommissakin joissa on taas enempi näitä tapauksia nämä viivästykset ovat totta

mutta onko nämä nyt tulevat lainavaltuudet juuri tarkoitettu tämmöisille niin sanotuille pkt yrityksille

tarkoituksena on että thllle pari kertaa vuodessa lähetetään sitten tiedot niin että thl voisi seurata miten kunnissa nämä on järjestelty

mutta vieläkin tärkeämpää on se että me pääsisimme tähän lastensuojeluun joka nyt vähän sivuaa sitä että jo neuvolasta käsin ja aina koulusta lähtien nähtäisiin ne lapsemme että kaikki eivät ole syntyneet kultalusikka suussa että jos heillä on vaikeuksia niin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin ennen kaikkea lastensuojelullisiin toimenpiteisiin annettaisiin tätä ennaltaehkäisyä

arvoisa puhemies

minulla on myös huoli näistä syrjäytyneistä ja vaikeavammaisista tai vähemmän vammaisista jotka eivät pääse työelämään mutta ennen kaikkea niistä nuorista jotka mielenterveyssyistä joutuvat nuorena eläkkeelle

ainakin minä toivon että huostaanotto olisi lapselle vihonviimeinen toimenpide mutta joskus näin on välttämätöntä ollut

me tiedämme että lapsia on huostaanotettu näinä viimeisinä vuosina hyvinkin paljon ja ihan teini ikäisiin saakka

yksistään verokortti ei riitä

on puhuttu että nyt pitäisi yrittäjien mielenkiinto herättää nuorten työllistämiseen

ja sitten tietysti nuorilla on toiveet siitä mikä on se palkka mutta kun näin menee niin nuorille ei voi antaa sitä palkkaa joka on esimerkiksi sillä joka on työelämässä ollut jo kymmeniä vuosia

vakuutusoikeutta on myös arvosteltu vuosia kovin sanoin

erityisesti tapaturmissa vahingoittuneet ovat kokeneet jääneensä oikeusjärjestelmän jalkoihin eli kärsijöiksi

arvoisa puhemies

tämä lakiehdotus korjaa monta puutetta mutta jättää vielä porsaanreikiä joiden kautta oikeusjärjestelmää voidaan edelleen käyttää hyödyntämään vakuutusyhtiöiden tarpeita

eläinsuojelulain kokonaisuudistus on tekeillä ja sen ohjausryhmässä on käsitelty uskonnollisista syistä tapahtuvaa teurastusta koskevan säännöksen uudistamistarpeita

on ehdottomasti pidettävä huoli siitä että suullisia käsittelyjä sekä asiantuntijalausuntopyyntöjä käytetään päätöksenteossa riittävästi

raha ei voi olla este silloin kun on kyse ihmisen tulevaisuudesta

on tärkeätä että tätä harmaan talouden vastaista toimintaa edelleen jatketaan ja muistetaan että viime eduskuntakaudella työ ja tasa arvovaliokunta teki erilaisia toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi

vastauksen mukaan ohjausryhmä on linjannut että jatkossa kaikki eläimet tulisi aina tainnuttaa ennen verenlaskun aloittamista mutta siitä ei ilmennyt aiotaanko tätä kirjata uuteen lakiin

oikeustieteen lisensiaatti täälläkin ollut vesa laukkanen on onnistunut viemään vakuutusyhtiöiden tekemiä hylkypäätöksiä liikennevahinkotapauksissa läpi käräjäoikeuksien kautta

siinä todettiin että nykyisessä toimintaympäristössä halal lihan tuottaminen suomessa on paras keino ennalta ehkäistä lainsäädännön vastaisia teurastusmenettelyitä

tämä jo osoittaa että vakuutusyhtiöiden ja vakuutusoikeuden tekemät ratkaisut tapaturma ja ammattitautiasioissa ovat erittäin kummallisia ja kansalaisen oikeuksia on poljettu

toivottavasti tämän lain myötä palautetaan kansalaisten usko vakuutusoikeusjärjestelmään

vakuutusoikeuden on oltava puolueeton oikeuslaitos jonka päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen voi jokainen luottaa

voimassa olevan eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä kivulta ja tuskalta

tähän luottamuksen tilaan pääsemiseksi tarvitaan myös valtion vaatimus oikeudenmukaisuudesta ja toiminnan valvontaan tulee kiinnittää huomiota

uuden lain valmistelussa on otettava entistä paremmin huomioon eettisen elintarviketuotannon keskeisenä tekijänä tuotantoeläinten hyvinvointi

aiemmin on kuultu puheita monista tärkeistä tuotantoeläinten hyvinvointia parantavista asioista mutta kovin vähän epäeettisen teurastustavan kieltämisestä

rituaaliteurastetun lihan kysynnän kasvaessa ja siihen erikoistuvien teurastamoiden lisääntyessä on syytä selkeästi kirjata lakiin tainnuttaminen ennen teurastusta

pitäisi olla psykologeja koska turvapaikanhakijoita meidänkin kunnassa on että ainakin niille jotka pakenevat todellista uhkaa sinne saataisiin tämä turvapaikka

kysyin kirjallisessa kysymyksessä myös valvonnan tehostamisen perään ja vastauksessa todettiin että käytännössä tainnuttamatta teurastamista torjutaan esimerkiksi siten että eläintenpitäjät harkitsevat kenelle eläimensä myyvät

arvoisa puhemies

vastauksen mukaan sääntelyssä on otettava huomioon tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat eu oikeudelliset periaatteet ja lähtökohtaisesti muissa jäsenvaltioissa laillisesti markkinoille saatetut tuotteet on hyväksyttävä markkinoille koko unionin alueella

emme voi hakea mallia maista joissa maantieteelliset olosuhteet ovat täysin toiset kuin suomessa

yksioikoisella kuntarajojen muutoksella johon hallituksen kuntarakennesuunnitelma tähtää ei saavuteta niitä etuja jotka hallitus asettaa tavoitteeksi omissa suunnitelmissaan

pelkästään kuntia yhdistämällä ei säästöjä ole saavutettavissa

vastauksessa todetaan että tainnuttamatta teurastetun lihan kaupan sääntelyssä on otettava huomioon myös sen liityntä euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja suomen perustuslaissa suojattuun uskonnonvapauteen

jos hallituksen tarkoitus on kuntarajojen muutoksella pyrkiä peruspalveluiden karsimiseen tulevien suurkuntien reuna alueilta ja niiden keskittämiseen keskusalueelle niin se tulisi myös hallituksen selkeästi ilmoittaa

kuten tässä lakialoitteessakin todetaan kyse ei ole uskonnonvapauden rajoittamisesta sillä mikään uskonto ei pakota syömään lihaa

uskonnonvapauden varjolla ei myöskään voida hyväksyä eläinrääkkäystä

olen hyvin hatarasti lukenut tätä kirjaa mutta tuntuu näin äkkiseltään että tässä olisi selkeämmät ohjeet siitä mitenkä valtionosuuksia lasketaan

toivon että tämä ronkaisen lakialoite otetaan kunnolla käsittelyyn maa ja metsätalousministeriössä ja lakialoite saisi tämän hyvän lopputuloksen eläinten kohdalla

mutta aika näyttää mitenkä kunnissa ollaan tyytyväisiä

nykyisen valtionosuusjärjestelmän heikkous on sen lyhytjänteisyys

itse olen yhdestä niistä harvoista kunnista joille tulee hieman enemmän valtionosuutta ja tietysti on kysyttävä miksi

nyt otetaan esimerkiksi tämä sairastavuuskerroin

jos valtio antaa kunnalle tehtäviä sen tulee huolehtia myöskin rahoituksesta

meillä on paljon esimerkiksi dementia ja syöpäsairaita ja se johtuu siitä että kun tsernobylin ydinvoimala oli niin nämä laskeutumat olivat juuri pohjois pirkanmaalla valtavat ja niistä sitten monet ihmiset kärsivät syöpäsairauksien osalta

sen sijaan että valtio lisää kuntien tehtäviä tulisi valtion ja kuntien välistä tehtävänjakoa tarkentaa ja valtion pitäytyä sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa ja niiden täysimääräisessä rahoittamisessa

arvoisa puhemies

kun hallitus on sanojensa mukaan viemässä sote uudistusta kuntakeskeisesti on syytä myös mainita kunnallisen itsehallinnon perustuslaillinen asema

siinä mielessä on katsottu nämä asiat ja myös nämä syrjäisyyslisät otetaan tässä laskennassa mukaan

edelleen

kunnille kuuluvia valtionosuuksia ei voi rajoittaa sen mukaan että kunnassa on liikaa vanhuksia

mutta niin kuin sanoin minä en näistä kaikista yksityiskohdista tiedä mutta äkkiseltään tuntuu että ainakin jos ei ole ennemmin oikeastaan lukenut millä lailla niitä valtionosuuksia lasketaan niin nämä olisivat selkeämmät

miten suuren laajan kunnan reuna alueiden yksilö voi osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen jos hänen elinympäristönsä eli pieni kunta pakotetaan suurkunnan syrjäseutulaiseksi